arvoisa puhemies

lopuksi arvoisa puhemies hallitusohjelmassa korostetaan perheiden hyvinvoinnin lisäämistä sekä köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämistä

ohjelmaan on kirjattu myös päivähoidon säilyttäminen subjektiivisena oikeutena ja tavoite kehittää päivähoitojärjestelmää niin että perheillä on enemmän mahdollisuuksia päivähoidon joustavampaan käyttöön

myös kotihoidon tuki kaipaa kehittämistä

perheillä on oltava aito mahdollisuus valita lapsen hoitomuodoksi päivähoito tai kotihoito riippumatta perheen taloudellisesta tilanteesta

minulle tämä hallituksen kauan odotettu tasa arvo ohjelma oli valtava pettymys

arvoisa puhemies

hallituksen kärkihankkeena pitäisi olla työllistäminen

aikooko hallitus tehdä jotain työn ja perheen yhteensovittamisen helpottamiseksi

arvoisa puhemies

on kyllä syytä kiittää sekä ministeri henrikssonia että entistä tasa arvoministeri arhinmäkeä tästä esityksestä yhdenvertaisuuslaiksi

koulutusjärjestelmää romutetaan työttömiltä pienituloisilta naisilta opiskelijoilta ja lapsiperheiltä leikataan

metsähallituksen yhtiöittäminen on jo ajettu läpi opposition ja kansalaisten kiivaasta vastustuksesta huolimatta

kun täällä on työministeri paikalla olisin kysynyt ministeri ihalaiselta näkeekö hän joitakin konkreettisia keinoja naisten ja miesten välisen palkkatasa arvon aikaansaamiseksi

seuraavaksi valmistellaan liikenneverkkomme yhtiöittämistä

tämä on kysymys joka on puhuttanut jo vuosia

hallitus on tekemässä yhteiskunnassamme sellaista tuhoa että sen jälkiä on vaikea korjata vaikka valta vaihtuisikin seuraavissa vaaleissa

arvoisa puhemies

sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen alkuperäisenä tarkoituksena oli perusterveydenhuollon vahvistaminen ja palvelujärjestelmän yhtenäistäminen

arvoisa puhemies

koulutusjärjestelmää romutetaan työttömiltä pienituloisilta naisilta opiskelijoilta ja lapsiperheiltä leikataan

vaikuttaa siltä että ihmisten palveluita ei pyritä enää turvaamaan asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti vaan halutaan luoda bisnesmahdollisuuksia kansainvälisille terveysyhtiöille

hallituksen ehdotuksessa sote uudistukseksi palveluiden järjestäminen ja tuottaminen erotetaan

tämä merkitsee sitä että monikansallisille yrityksille avataan mahdollisuus rahastaa ihmisten sosiaali ja terveyspalveluiden tarpeilla

arvoisa herra puhemies

vastikään minua lähestyi äiti jonka juuri täysi ikäiseksi tullut lapsi on onnistunut pikavippien avulla sotkemaan raha asiansa täysin

eläkeläisten asumistuen lakkauttaminen lääke ja matkakorvausten leikkaaminen sosiaali ja terveyspalveluiden asiakasmaksujen korottaminen sekä hoitajien määrän vähentäminen heikentävät entisestään monien eläkeläisten toimeentuloa ja elämänlaatua kuten välikysymyksessä todetaan

kulut kasvavat vaikka uudistuksen alkuperäisenä tarkoituksena oli hillitä väestön ikääntymisen aiheuttamaa kulupainetta

arvoisa puhemies

ennen vaaleja useimmat silloiset ja nykyiset kansanedustajat lupasivat että pienituloisilta ei leikata

hallitus ei ole ottanut kantaa siihen kuinka sosiaali ja terveydenhuollon julkisissa yhtiöissä toimivien ihmisten työsuhteille käy ja millä ehdoilla töitä tulevaisuudessa tehdään

toivon todellakin että ne kansanedustajat jotka tällaisia lupauksia antoivat tuntevat nyt piston sydämessään ja peruvat nämä törkeät päätökset

hallitus on myös ilmoittanut panostavansa omaishoidon tukeen jotta esimerkiksi iäkkäämpi eläkeläinen saisi mahdollisuuden asua kotona mahdollisimman pitkään

on vaarana että henkilökunta joutuu hakemaan toistuvasti omaa työtään

valitettavasti eläkeläisten asumistuen lakkauttaminen saattaa heikentää merkittävästi omaishoidon edellytyksiä kun kotona ei ole enää varaa asua

silloin aloite hylättiin koska oikeusministeriössä oli valmisteilla kulutusluottolainsäädännön kokonaisuudistus

arvoisa puhemies

hintasääntelyn avulla markkinoilla olisi tulevaisuudessa saatavilla pieniä luottoja kohtuullisemmilla ehdoilla

on myös oikein että hallituksen esityksessä ehdotetaan tiukennuksia luotonantajan velvollisuuteen arvioida kuluttajan luottokelpoisuus ennen luottosopimuksen tekemistä

ruotsissa on myös huomattu että valinnanvapaus lisää alueellista eriarvoisuutta kun raha seuraa potilasta kasvukeskuksiin ja syrjäseutujen palvelut heikkenevät entisestään

arvoisa puhemies

haluan muistuttaa siitä että aiemmin keskusta ja perussuomalaiset ovat liputtaneet julkisten sosiaali ja terveyspalveluiden turvaamisen ja alueellisen tasa arvon puolesta

hallitus joutui jo lieventämään alkuperäistä asumistuen leikkaussuunnitelmaansa kun kävi ilmi miten kovaa leikkaukset olisivat iskeneet

pikavippejä parempi apu ta loudelliseen ahdinkoon on esimerkiksi kuntien tarjoama sosiaalinen luototus

sosiaalista luottoa voidaan myöntää henkilölle tai perheelle erilaisiin tarkoituksiin silloin kun perheen taloudellinen tilanne pitää saada kuntoon tai velkakierre pitää katkaista tai kodin yllättäviin hankintoihin esimerkiksi silloin kun pesukone yllättäen sanoo sopimuksensa irti

arvoisa puhemies

pääministeri sipilä on useaan otteeseen todennut että hallituksen on pakko leikata jotta suomen talous saadaan nousuun

tämä on selkeästi ollut hallituksen linja

sitä pääministeri ei kuitenkaan sano että kaikkien leikkauspäätösten takana on arvovalinta

ei ole pakko leikata kaikkein pienituloisimmilta

toivottavasti hallitukselta löytyy aikaa tutustua niihin

asiantuntijalausunnoissa todetaan että hallituksen päättämät säästöt ja leikkaukset kohdistuvat nimenomaan heikoimpiin ryhmiin joilla ei ole poliittista vaikutusvaltaa

haluan kannustaa kuntia ottamaan sosiaalisen luototuksen käyttöön jos sitä ei vielä ole tehty

arvoisa puhemies

pikavippifirmoista usein hetken mielijohteesta nostetut pikalainat aiheuttavat monien suomalaisten elämään vuosia kestävät velkajärjestelyt

tällä perusteella eduskunta toteaa että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

arvoisa puhemies

hallituksen esitys tulee lakivaliokunnan käsittelyyn ja toivon että me hallituspuolueiden edustajat voisimme yhdessä vielä miettiä lain tiukentamista

sunnuntaisin kun erikoisliikkeet pitävät oviaan auki neljä tai kuusi tuntia saattaa liikkeessä työskennellä vain yksi myyjä eikä tauottajaa tule koko vuoron aikana

kannatan edustaja alanko kahiluodon epäluottamuslausetta

dyster ericson a

kahvitauko jää kokonaan pitämättä eikä vessataukojakaan ole

moni työnantaja kuitenkin käyttää valitettavasti tällä tavalla hyväkseen työntekijöitä jotka eivät edes aina tiedosta omia oikeuksiaan tai eivät uskalla niitä ottaa esille

arvoisa ministeri

ulkomaalaisten ihmisoikeudet ovat vaarassa heikentyä jos vakiinnutamme vapaaehtoisen paluun sekä hallituksen esittämät ulkomaalaisten säilöönottoa koskevat lakimuutokset

niiden turvapaikanhakijoiden osalta joita suomi ei kykenisi palauttamaan vietäisiin mahdollisuus tilapäiseen oleskelulupaan peruspalveluihin ja oleskelun virallistamiseen

on hyvä että keskustelua tekijänoikeuksista käydään sillä tekijöiden taiteilijoiden ja kulttuuri ja sisältöalan yritysten toimeentulo perustuu keskeisiltä osin tekijänoikeuteen ja tekijänoikeuslaki on tällä hetkellä vaikeaselkoinen ja mutkikas

lakimuutosten seurauksena yksin tulleet lapset voidaan sijoittaa säilöönottokeskukseen ja myös sosiaalityöntekijän pakollisesta kuulemisesta ennen lapsen säilöönottoa ollaan luopumassa

selvää on että parannuksia tekijänoikeuksiin tarvitaan ja ministeri arhinmäen johdolla opetus ja kulttuuriministeriössä onkin käynnissä tekijänoikeuslain muutoshanke joka on tarkoitus tuoda eduskuntaan nyt keväällä hallituksen esityksenä

nämä ihmisoikeusheikennykset olisivat kuitenkin lakimuutosten konkreettisia seurauksia

erilaisten sidosryhmä ja asiantuntijatapaamisten keskustelujen ja tiedonhankinnan jälkeen on arvioitu erilaisia toteuttamisvaihtoehtoja ja niiden mahdollisia vaikutuksia ja parhaillaan on syntymässä ehdotus asiaa koskevaksi lainsäädäntöratkaisuksi

tässä valiokunnan mietinnössä todetaan viranomaisvalvonnasta että tarkastuksia turkistarhoille tehdään sekä epäilyn perusteella että ilman epäilyä otantaan perustuvina tarkastuksina

arvoisa puhemies

aloitteelle kerättiin tukea harhaanjohtavalla viestinnällä sillä aloitteen virallinen tiivistelmä ja sen mainonta eivät ole vastanneet aloitteen sisältöä

aloitteessa on kuitenkin myös joitain yhtymäkohtia ministeriössä valmisteilla olevaan esitykseen kuten esimerkiksi ehdotukset käyttöoikeuksista maksettavien korvausten kohtuullisuudesta ja kohtuullisuuden määrittelystä laissa sekä ylipäätään lain selkiyttämisestä

energiatehokkuus ja hajautetut uusiutuvat energiamuodot ovat yksi tärkeimmistä ratkaisuista ilmastokriisiin ja meidän täytyy panostaa niihin nykyistä enemmän

näillä viime kaudella tehdyillä toimenpiteillä on vähennetty rikoksentekomahdollisuuksia korotettu kiinnijäämisriskiä ja myös lisätty viranomaisten reagointivalmiutta harmaan talouden paljastamisessa

arvoisa puhemies

mielestäni onkin hyvä idea että kotitalousvähennys laajennettaisiin omakotitaloasukkaiden lisäksi myös rivi ja kerrostaloasukkaiden käyttöön

mutta tämän hallituksen hallitusohjelmassa ei kuitenkaan annettu arvoa tälle yksimieliselle lausunnolle eli tehostettua harmaan talouden ja talousrikollisuuden toimintaohjelmaa ei ole jatkettu rahoitusta sille ei ole enää myönnetty

lisäksi kuten edustaja sarkkinen äsken totesi energiatehokkuuden parantamisessa on suuri potentiaali suomalaisten työpaikkojen synnyttämiseksi

onko tähän ministeri stubbilla mitään vastausta

toivottavasti tämä edustaja sarkkisen lakialoite etenee myötätuulessa täällä eduskunnassa reippaasti ja saamme ehkä vielä lisää vastaavia hyviä ideoita

arvoisa puhemies